jos jotain hyvää lopuksi niin opintoraha sidotaan indeksiin ensi

ja sitten edustaja louhelainen kesänä

täällä on käytetty sen verran hyviä puheenvuoroja keskustalaisten ministerien ja kollegojen suusta että en lähde toistamaan niitä suuria linjoja joita he ovat esiin tuoneet

panostamalla liikenteen energiatehokkuuden parantamiseen saavutamme tavoitteita nopeammin

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä on huomioitava myös haja asutusalueiden niin sanottu kutsutaksiliikenne jota ollaan nyt kehittämässä

arvoisa puhemies

jotkut järjestöt kuten esimerkiksi ipu maailman parlamenttienvälinen liitto ovat päättäneetkin laskea hiilidioksiditasoansa ja varaavat budjetissaan rahaa kompensointiin

arvoisa herra puhemies

voitaisiinko tähän rohkaista ihmisiä tarjoamalla lisää jonkinlaisia arkisia porkkanoita jotka houkuttelisivat ympäristöystävällisempään elämäntapaan

eduskunnan budjettivallan takia on tietysti tärkeätä että kaikki nuo ennusteet olkoon ne sitten verotuloennusteita tai muita kerrotaan ja tiedetään mahdollisimman tarkasti myös täällä eduskunnassa ja päivityksiä tällaisessa taloustilanteessa jossa nyt ollaan esimerkiksi saadaan riittävän usein

talousennusteisiin tietysti liittyy aina riskejä ja epätarkkuuksia mutta täytyy todeta että niitten selvitysten mukaan mitä valtiovarainvaliokunnassa saatiin osumatarkkuus on säilynyt suunnilleen samana hallituksista riippumatta

arvoisa puhemies

informaatiolla ja neuvonnalla sekä ympäristökasvatuksella saadaan aikaan myös muutosta yhteiskunnassa mikä edesauttaa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja energiatalkoissa

tuossa debatissa jos olisin siihen vielä voinut osallistua olisinkin halunnut kysyä millä tavoin tähän asiaan aiotaan panostaa

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen kommentoi jaostossa aikaisemmin tänään että neuvontaan tulee kyllä rahaa toiselta momentilta vaikka motivan rahaa onkin ensi vuoden budjetissa leikattu

arvoisa puhemies

myös kuntien lainakanta on kasvanut nopeasti joten nämä kuntatalouden puskurit joihin ministerikin viittasi taantumaa varten ovat heikot huolimatta tästä pitkästä talouskasvusta

mahdollisuus käyttää autoa haja asutusalueilla tulee huomioida ja silti voidaan tehdä ympäristöä säästäviä päätöksiä

arvoisa herra puhemies

eu on irakin toiseksi suurin kauppakumppani usan jälkeen ja tällä sopimuksella on tarkoitus kehittää maiden välistä yhteistyötä ja myös poliittista vuoropuhelua ja tietenkin edistää tuota kauppa ja sijoitustoimintaa mutta tähän kuuluvat myös muun muassa muuttoliikkeeseen oikeudellisiin kysymyksiin joukkotuhoaseisiin terrorismiin kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan liittyvät kysymykset

tarvitsemmekin asennemuutosta

on hyvä että tässä sopimuksessa on se todettu että sosiaalisen ja kestävän kehityksen pitäisi kulkea käsi kädessä tämän taloudellisen kehityksen kanssa ja myös demokratiasta puhutaan eli perustana on näitten kahden sopimuspuolen sitoutuminen demokratian periaatteisiin kansainvälisiin ihmisoikeusinstrumentteihin ja yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistukseen

lisäksi kunnallisverovähennykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi sopimuksen alle

mutta kaikesta huolimatta seuraavasta vuodesta tulee toki kunnille vaikea

tässä pohjalla on pohjoismaiden ministerineuvoston päätös siitä että palestiinalaisedustustojen asemaa pohjoismaiden pääkaupungeissa parannetaan ja myös osittain yhdenmukaistetaan

palestiinalaisedustustot henkilökunta perheenjäsenet saavat wienin diplomaattisia suhteita koskevan yleissopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet

arvoisa puhemies

on harmillista ettei terveydenhuoltolakiesitys valmistunut edes paras selonteon yhteyteen

valiokunnassa todettiin myös että esityksen mukaan tämä sopimuksen tekeminen palestiinan kanssa ei merkitse palestiinan valtion tunnustamista kuten tuossa hallituksen esityksessäkin sanottiin mutta toivotaan nyt että tämä omalta osaltaan tukee sitten palestiinalaisten valtionrakennuspyrkimyksiä ja rohkaisee noita neuvotteluita israelin kanssa kahden valtion ratkaisun saavuttamiseksi

kun luopujan ikävaatimusta korotetaan seuraa siitä tietysti että jatkajankin ikä yleensä nousee jo tänä päivänä kun on kuten sanoin vaikea löytää maatiloille jatkajia

arvoisa herra puhemies

kuten valiokunta toteaa tässä mietinnössään yhteiskunnan pitäisi olla jatkossakin mukana edistämässä haja asutusalueiden laajakaistainvestointeja ja näitten hankkeiden toteuttamista

myös kansalaisten yhdenvertaisuus mielessä voidaan sanoa että tämä on vähän niin kuin uusi sähköverkko tai puhelinlinja että ihmisillä on nopea laajakaista

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunta ei mietinnössään lisännyt rahaa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen kuten aiemmin kuulimme

näistä laajakaistayhteyksistä tästä hankkeesta on tehty jo kaksi väliarviointia mutta kaikista kaivatuimpiin muutoksiin ei ole ryhdytty

proagrialla on palvelumuotoina myös niin sanottu voimavarariihi ja investoivan tilan tukiryhmä joilla pyritään ehkäisemään ennakolta jaksamisongelmia

nämä palvelut ovat kuitenkin maksullisia ja niitä on kyetty käyttämään alueilla lähinnä silloin kun käynnissä on ollut jonkinlainen hanke jonka kautta noita kustannuksia on voitu subventoida

toivon nyt että ministeri pitää huolen siitä että lisärahoitusta löytyy vireillä olevien hankkeiden varmistamiseksi ja eun maaseutuohjelman piirissä olevien kuntien saamiseksi aikataulullisesti samanarvoiseen asemaan muiden kun tien kanssa ja että hän sitten hoitaa myös tämän asian kuntoon sen jälkeen kun emme saavuta

jos keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä miesten mukaista vain tiedokseen kymmenen käsittely on vain nolla

arvoisa puhemies

samoin menetellään päivystyksen kahdennentoista

luomusta täytyy sanoa sen verran että toivotaan että luomun kehittäminen suomessa edelleen jatkuu ja tuonne kauppoihin saadaan niitä kuluttajien toivomia luomuelintarvikkeita eikä käy niin että tämäkin sektori karkaa kilpailussa ulkomaille

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

arvoisa herra puhemies

valtioneuvosto voi kuitenkin myöntää poikkeuksia väestöpohjasta jatkossakin jos kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus ja tehty riittävät päätökset ottaen huomioon alueelliset olosuhteet

eli niille kunnille joiden katsotaan täyttävän nämä puitelain vaatimukset säädettyä pienemmällä väestöpohjalla tulee valtioneuvoston tehdä poikkeukseen oikeuttavat hallinnolliset päätökset

edelleen tosiaan olemme niitä harvoja maita maailmassa jotka pystyvät kasvattamaan kehitysyhteistyömäärärahoja näin sekä suhteellisesti että absoluuttisina euroina taloudellisen turbulenssinkin aikana

kunnissa on haettava edelleen ilman muuta tuottavuutta parantavia toimenpiteitä eli samalla rahalla on saatava aikaan enemmän

sähköisten palvelujen tehostaminen ja nimenomaan kustannustehokas käyttö ja uusien toimintatapojen omaksuminen ovat jos eivät nyt oikoteitä onneen niin kohtuullisiin säästöihin kuitenkin

tätä olemme ulkoasiainvaliokunnassa pitäneet tärkeänä ja siksi olemme siihen tyytyväisiä

kyse on monesti nimenomaan tarjouspyyntöjen tekemisosaamisesta

arvoisa puhemies

ipun yk kuulemisessa ykssa new yorkissa toissa viikolla otin kantaa erityisesti kestävän kehityksen puolesta ja korostin ruokaturvallisuuden merkitystä

lisäksi ensi vuodelle kunnille annetaan tehtäviä muun muassa terveydenhuoltolain toimeenpanoon vankilan perheosaston perustamiseen vammaispalvelulain uudistamisen toteuttamiseen ja päihdeäitien hoidon järjestämiseen liittyen

kun ministeri väyrynen on täällä paikalla tiedän että hän on myös tehnyt monia aloitteita euroopan laajuisesti ja toivon yhteistyötä myös yhdysvaltojen kanssa näissä asioissa

se on keskeisessä osassa myös muiden kehitystavoitteiden saavuttamisessa

yk myös vaati itseltään nopeampaa ja vahvempaa toimintaa luonnonkatastrofien hoitamisessa mikä ei liene huono asia

arvoisa herra puhemies

hallituksen ensi vuoden talousarviossa on vahva osaamispainotus

myös niin sanottu ammattistartti jota meillä etelä savossa ensimmäisenä aloiteltiin on osoittautunut erittäin hyväksi keinoksi syrjäytymisen ehkäisyssä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

osana elvytystoimenpiteitä yleissivistävien oppilaitosten perustamishankkeitten valtuus kaksinkertaistettiin mutta noita investointitarpeita koulujen korjaamiseen esimerkiksi niitten iänikuisten homeongelmien vuoksi on kaikkialla savossa kyllä jatkossakin

siitähän saatii tutkimustietoa ja osa tutkimuksista näytti sitä että se ei pidennä työuria mutta kun otettiin huomioon sitten se miten paljon esimerkiksi sairauslomia ja muita tällaisia riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle näillä ihmisillä oli niin lopputulos on ehkä kuitenkin se että heidän osaltaan kun otetaan lähtötilanne huomioon työurat pitenivät

eli ei mitään häpeämistä lukumäärissä

kaiken kaikkiaan aikuiskoulutuksen kautta vastataan sitten osaltaan taantuman tuomiin tarpeisiin esimerkiksi työttömyyden hoidossa omalta osaltaan

sitten siellä vähän annetaan ymmärtää että olisi vain tekninen ongelma että rekisteröintikortteja on myönnetty alaikäisille ja naisten osuus vaihtelee eri alueilla

arvoisa puhemies

myös kulttuurin puolella tapahtuu

mutta arvoisa puhemies kysyisin onko suomen toiminta afganistanissa ollut edesauttamassa jollakin tavoin näitten entisten sotilaskomentajien keskinäisen valtataistelun ylläpitoa

sen lisäksi yleisten kirjastojen kirjasto ja tietopalveluja vahvistetaan jotta pystytään omalta osaltaan pitämään yllä näitä palveluja joita kansalaiset tarvitsevat oppimiseen tiedonhuoltoon ja kulttuuriin liittyen